ja nyt myönnän että en käsittele muiden maakuntien näkökulmasta vaan pelkästään oman maakuntani lapin näkökulmasta tätä asiaa

mutta jotta tämän ymmärtäisimme niin kerron nyt tässä kiteytetysti miten lainsäädäntö tässä maassa on luotu niin että se ottaa huomioon sen että lappi on oma lukunsa

tässä on iso vastuu hallituksella siitä mitä tämä silmien sulkeminen suomelta ja suomen kansalaisilta tulee loppujen lopuksi maksamaan

kun puuttuu näky kasvusta uusista työpaikoista ja yrittäjyydestä niin silloin melkein voi sanoa että kun tämä puuttuu niin puuttuu kaikki

koko euroopan unionin alueella vain täällä ja ruotsin tuntureilla harjoitetaan vastaavaa elinkeinoa kaikkine siihen liittyvine hyvineen ja ristiriitoineen

kiinnitän tässä puheenvuorossani erityisesti huomiota koulutuskohtaan todeten että tällä linjalla hallitus jatkaa säästölinjaansa

toinen laki joka on tässä otettava joka koskee poroelinkeinoa myöskin on porotilalaki joka aikoinaan mahdollisti monille poromiehille sen että voisi rakentaa kotinsa laidunmaittensa lähistölle ja myöskin sen että nuori sukupolvi voisi kasvaa tähän elinkeinoon kiinni

nämä historialliset erityisperusteiset oikeudet ovat perustuslain suojaamia muuten liittyvät kalastukseen metsästykseen jopa polttopuunotto oikeuteen

muualla kirjoilla olevat serkkumme suorittavat lisämaksun osallistuessaan meidän kanssamme seurojen yhteisiin hirvijahteihin valtionmailla

samalla tavalla on tilanne maalinnunpyynnin suhteen

luonto on järjestänyt asian niin että lappi ainoana maakuntana omistaa atlanttiin laskevan tenon lohijoen ja itämereen juontavan lohiväylän tornion muonionjoen

metsätaloudessa on lapissa sovellettu omaa lapin lakia joka on mahdollistanut metsän uudistamisen alueilla joilla se ei olisi ollut järkevää ilman erityispanoksia

tunnettua on myös se että esimerkiksi maidontuotannossa pohjoinen tuki ottaa huomioon lapin olosuhteet ja siksi tukiprosentit ovat siellä paljon korkeammat

mutta kun sivistysvaliokunnassa on kuultu asiantuntijoita kymmenittäin niin siellä on aivan selvästi noussut sellaiseksi päällimmäiseksi linjaksi se että tätä ei ratkaista tällä rakennemuutoksella vaan tässä on kysymys niin vaikeista tapauksista monissakin tapauksissa niin vaikeista moniongelmaisista nuorista joilla nämä ongelmat ovat kypsyneet aivan sieltä varhaislapsuudesta lähtien että ei sitä ratkaise tässä vaiheessa se yksi lisäkouluvuosi

lausunnonantomahdollisuus koskee käytännössä kaikkea alueella tapahtuvaa toimintaa ja näyttää siltä että käytännössä saamelaiskäräjien lausunto painaa myös todella paljon jopa enemmän kuin kuntien kannanotot

kun ovat yhdeksän vuotta olleet koulussa nämä nuoret ja jos sen jälkeen tilanne on se että ei pystytä jatkamaan toisella asteella niin on heikot perusteet kuvitella että se yksi lisävuosi ratkaisee tätä

jotakin heidän kanssaan on tehtävä ja monet näistä erityisnuorisotyöntekijöistä ovat todenneet että siinä on paljon tällaisia ihan henkilökohtaisiin kontakteihin liittyviä ja sellaisesta lähteviä nimenomaan täsmätoimenpiteitä näille nuorille

silloisesta eksoottisesta saamelaisasiasta on muodostunut ilo prosessin myötä melkoinen painajainen pohjoisimman lapin ihmisille

sotien jälkeisillä jättisavotoilla maksettiin kohtuuttoman suuria sotakorvauksia itänaapurille mutta samalla työllistettiin maakunnan väkeä ja lukematon määrä niin sanottuja lentojätkiä joista osa löysi pysyvänä tulevaisuutensa lapissa

näiden moniongelmaisten nuorten kohtaaminen aivan henkilökohtaisella tasolla ja toinen asia sitten se että varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kohdalla on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tehtävä kertakaikkisia uudelleenarviointeja

keskustelu metsähallitus laista ja äskeisestä pääjohtajavalinnasta osoittavat miten kuuma asia metsävaltio yhä meillä lapissa on eikä ihme ollenkaan sillä onhan suurimmalla maanomistajalla aina ollut keskeisin sanottavansa koko alueen kehittämiseen

siellä on perheistä päiväkodeista varhaiskasvatuksesta lähtien kiinnitettävä uudella tavalla huomiota näihin nuoriin ja lapsiin ja kun tullaan perusopetukseen niin ei ainakaan säästämällä pystytä ryhmäkokoja pienentämään opiskelua tehostamaan niin että hyväoppiset pääsevät menestymään ja oppivat sellaisia valmiuksia joilla elämässä hyvin pärjäävät me tarvitsemme heitä ja niin että nämä vähän heikommilla oppimisedellytyksillä olevat lapset ja nuoret pääsevät sellaiselle tasolle että pystyvät ainakin toisen asteen koulutuksen sitten perusopetuksen jälkeen itselleen hankkimaan

raja aluetta koskevat monet poikkeussäännöt esimerkiksi verotuksen osalta

viimeksi tämän on myöntänyt opetusministeri kiuru todetessaan että lukiokoulutuksen järjestämisessä lapissa voidaan poikkeuksellisesti edetä kuntakohtaisella järjestämislupalinjalla

tämä meneillään oleva kehitys kuitenkin näyttää johtavan siihen että lapistakin tulee vain yksi euroopan unionin ohjelma alue toisten lukemattomien erilaisten ohjelma alueitten rinnalle

elyt ja avit ovat vain valtion etäispäätteitä eikä siellä enää ole persoonallista maaherran persoonaan sitoutunutta vanhaa läänin ja alueen puolustajaa niin kuin ennen aikaan oli

elyjen ja avien keskittäminen pohjois suomessa yhteen keskukseen ouluun näyttää olevan meneillään ja tämä luo valmiudet sille kehitykselle että tämä lapin erityisasema joka suomessa on tunnustettu näissä lukuisissa laeissa joista vain osan nyt kerroin näyttää olevan päättymässä

lappi on oma lukunsa ja jos tämä erityisasema ja sen tunnustaminen poistuu niin ihmisten todellinen eriarvoistuminen tuossa maakunnassa tulee johtamaan aivan erikoisiin tilanteisiin

siinä todella saattaa käydä niin että se yhtäältä on silti aika maakunnasta tulee yhtäältä cityvihreitten erämaa joka on vain lomailukohde tai luonnon katselemisen kohde tai toisaalta kaivosyhtiöitten tämmöinen todellakin se vaara on ääritapauksessa temmellyskenttä joka jättää pahat jäljet

kyllä nyt täytyy nähdä metsä puilta

tämä vakuuskysymys on koko tässä keskustelussa mitä me tänä päivänä täällä olemme käyneet ja tulemme vielä jatkamaan aivan tällainen minimaalinen verrattuna siihen kokonaisuuteen mistä nyt on kysymys

emu päätöksen jälkeen tämä on minun käsitykseni mukaan seuraava iso askel kohti sitä kehitystä joka vähentää ratkaisevalla tavalla tämän salin ja suomen ihmisten vaikutusmahdollisuuksia koskien omia asioitaan

se on todellakin niin kuin täällä ovat jotkut edustajat todenneet viikunanlehti tämän ison asian peittämiseksi

euroopan unioni ei ole kriisissä vain siitä syystä että talouden kasvu on vähäistä euroopassa osassa maista on jo taantuma

euroopan unioni ei ole kriisissä vain koska eurooppa on tällä hetkellä heikossa kilpailuasemassa suhteessa muihin mantereisiin niin lännessä kuin idässä

kun me ajattelemme nyt lapin maantieteellistä tilannetta pitkä raja ruotsiin norjaan ja venäjään ja kun on todistettavissa se jo tämänhetkisen tilanteen mukaan että esimerkiksi huumekauppa on viriämässä ja tietty reitti kulkee sieltä ja kun vielä siellä esimerkiksi norjan ja venäjän välillä toteutetaan viisumivapautta sillä voi olla tiettyjä seurauksia

ajoittain on jo näyttänyt siltä että kyllä tämä projekti taitaa sittenkin onnistua mutta tämän meneillään olevan talouskriisin keskellä on paljastunut se todellinen syvä ongelma

nämä maat ovat taloudelliselta rakenteeltaan ja kulttuuriltaan myös hallintokulttuuriltaan niin kuin on käynyt ilmi niin erilaisia että ne eivät sittenkään mahdu saman valuutan piiriin

tuntuu aivan käsittämättömältä se ajatus että lapin toimintoja hoidettaisiin oulusta päin

siinä ei ainakaan mielestäni mitään säästöjä voi tulla koska matkat jo yksistään ovat sellainen kuluerä että jos toimitiloista muutama kymmenen tuhatta säästetään niin se tulee moninkertaisesti matkoissa takaisin

tässähän on joku jo todennut että eihän kreikka mitään tukipaketteja edes olisi tarvinnut jos siinä maassa maksettaisiin tai perittäisiin verot

kaiken lisäksi krpn henkilöstö kokee että heidän toimintansa vaikeutuu tällaisen säästötoiminnan avulla aivan olennaisesti

demokratian sovellus jossa luvataan aina vain vastuuttomasti uusia etuja kansalaisille kantamatta todellista huolta siitä miten se kaikki luvattu hyvä kustannetaan on johtanut valtioitten toivottomaan velkaantumiseen ja tästäkin on haluttu malliesimerkiksi ottaa kreikka

suomen kohdalta on surullista todeta että meidät vietiin mukaan euroryhmään todennäköisesti vastoin kansan tahtoa

meillä ei silloin hallitus taisi olla lipposen hallitus uskaltanut järjestää kansanäänestystä koska pelättiin että vastaus olisi kielteinen

on syytä kysyä

oliko tuolloin hallituksen politiikka vastuullista ja oliko se nöyrää riittävän nöyrää kansan edessä

en epäile sitä etteivätkö päättäjät silloin hallituksessa varmasti uskoneet että he tekevät viisaita päätöksiä ihan vilpittömästi mutta seuraukset ovat nyt olleet vakavat ja kun meillä on tämä perinne ollut että tällaisista isoista asioista täytyy kuunnella kansaa ja järjestää kansanäänestys niin se taitaa olla järkevä ja viisas demokratian sovellus

tämä pääministeri kataisen hallitus käyttää hyvin usein sanaa vastuu mutta nyt voidaan sanoa että nytkin tämä tilanne alkaa näyttää erittäin vakavalta

keskustan ryhmäpuheenvuorossa jonka edustaja pekkarinen täällä on käyttänyt on ajatus kansanäänestyksestä silloin kun edessä on liittovaltiokehitykseen johtava ratkaisu

ikään kuin leikataan pala kerralla makkaranpätkästä ja edetään kohti liittovaltiota mutta ei voida sanoa koska se raja on ja siksi ei voida kansalta kysyä

ongelmahan tämä liittovaltiokysymys on siitä yksinkertaisesta syystä että kun siihen mennään se kaventaa ratkaisevasti itsenäisen maan päätösvaltaa demokratian valtaa kansanvaltaa ja se on ainakin minun ajatuksissani aivan olennainen arvo silloin kun yhteiskunnallisista arvoista puhutaan

arvoisa puhemies

tätä edustaja pekkarisen esittämää pontta on helppo kannattaa ja siinähän on nostettu esiin kysymys myös siitä että silloin kun sitoudutaan sellaisiin päätöksiin jotka johtavat velkaunioniin tai liittovaltiokehitykseen on asiasta aikanaan järjestettävä kansanäänestys

edu

arvoisa puhemies

tänä päivänä ja aiemminkin tässä salissa tästä teemasta käydyt keskustelut osoittavat että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kohdalla on yksi asia joka pitää pystyä ratkaisemaan ja se asia on se miten me järjestämme sosiaali ja terveydenhoidon tässä maassa sen kohtaamat tulevat haasteet kasvavat tarpeet mitä siinä tulee olemaan

tänäänkin käyty keskustelu on osoittanut että hallituksen kuntaremonttilinja eli pyrkimys suurkuntiin joista hallitus käyttää nimitystä peruskunta ei ratkaise tuota yhteiskuntamme peruskysymystä

hallituksen kaavailemat niin sanotut vahvat peruskunnat eivät tule selviämään nykyisiä kuntia juuri paremmin sosiaali ja terveydenhoidon kokonaisuudesta

noiden noin sadan peruskunnan lisäksi joita selvästi kaavaillaan tarvitaan edelleenkin kuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon järjestämisessä

tarvitaan se kunta nykyisenkaltainen kunta ja kuntien välistä yhteistyötä ja sen lisäksi vielä nämä erva alueet yliopistosairaaloihin liittyen

minä olen kyllä tottunut pitämään sosialidemokraatteja sellaisena kansanliikkeenä joka pystyy analyyttiseen tarkkaan yhteiskunta analyysiin

ja nyt kun minä kuulen että te sanotte että te ette näe mitään voimia jotka olisivat ajamassa euroopan unionia liittovaltiokehityksen suuntaan niin minä olen todella surullinen ja hämmästynyt

pala palalta juuri tässä ratkaisussa josta me huomenna äänestämme mennään jälleen kerran siihen suuntaan niin kun on menty silloin kun on hyväksytty tämä rahaliitto

kunnat ja kuntien ihmiset ovat hekin ihmeissään

siinä on yhteisvastuullisuus veloista tulossa se on yksi osa sitä mutta samalla tavalla siihen liittyy myös monia muita liittovaltioon liittyviä päätöksiä

hallitus siis puhuu peruskunnista ikään kuin ne pystyisivät hoitamaan kaikki ne palvelut jotka lain mukaan kuntakentälle on suunnattu ja jotka kunnat on velvoitettu hoitamaan mutta hallitus kyllä tuntuu tietävän ja valistuneet kansalaiset tietävät että näin käytännössä ei voi tapahtua

kyllä teidän täytyy tämä nähdä jos te rehellisesti analysoitte tilannetta

henkilökohtaisesti kun olen mietiskellyt olen tullut siihen tulokseen että tässä on kysymys isosta poliittisesta operaatiosta ja se liittyy mielestäni tuohon täällä useinkin mainittuun pääministeri kataisen lausumaan viime päiviltä ettei koko maata haluta pitää asuttuna

palvelut siis keskitetään ja ne jotka asuvat niistä etäämpänä saavat luvan vapaasti etsiytyä keskuksiin palveluiden ääreen

arvoisa puhemies

pääministeri stubb on profiloitunut poliitikkona joka puhuu suoraan ja avoimesti jolla on selkeät pointit asioihin ja joka tuo ne selkeästi esille

on erittäin tärkeää että kansalaiset saavat rehellisen ja avoimen tiedon siitä mitä poliitikko oikein ajaa toiminnassaan takaa

siinä kerta kaikkiaan saneerattiin syrjäseutujen liikkeet ja keskityttiin sinne missä oli paljon väkeä ja asiakaskuntaa ja tehtiin tulosta kaupungeissa

avoimuus ja rohkeus juuri näillä sanoilla pääministeri kuvasi hallitusohjelmaa sitä esitellessään

mutta olen sitä mieltä että tämä linjavalinta on kohtalokas suomen kannalta ja ilman muuta perusteissaan väärä

nimittäin milloinkaan ennen ei yksikään hallitus ole suunnannut kaikkia merkittävimpiä investointejaan maantieteellisesti ajatellen yhtä suppealle alueelle pelkästään tampereen eteläpuoliselle alueelle

suomi on rikkaiden luonnonvarojen maa ja tämä luonnonvarojen merkitys suomen tulevan menestyksen taloudellisenkin menestyksen kannalta tulee vain korostumaan mitä pitemmälle aikaa kuluu

on erinomainen asia mielestäni että salissa on näin suuri joukko kansanedustajia jotka ovat aidosti kiinnostuneita koulutuksen ja sivistyksen asemasta tässä suomenmaassa

nämä luonnonvarat ovat eri puolilla suomea ja me tarvitsemme väestöä lähelle näitä luonnonvaroja että me pystymme niitä hyödyntämään

siinä todellakaan ei ole paljon ilonaiheita

koulutuksen osalta valtionosuusleikkaukset jo merkitsevät esimerkiksi perusopetuksen osalta erittäin suuria hankaluuksia

kun tässä aikaisemmin puhuttiin koulutuksen tasa arvosta ja siitä mitenkä sitten esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostolla isketään tähän syrjäytymisprosessiin niin itse olen kyllä sitä mieltä että kaikkein parhaimmalla tavalla siinä pystytään vaikuttamaan kun meillä on erittäin laadukas juuri tasa arvoinen perusopetus kouluissamme

nykyjärjestelmää tulee kehittää keskustan täällä monissa puheenvuoroissa esittämän mallin mukaan jossa on sijaa kotikunnalle se on kansanvallan kannalta erittäin mahtava järjestelmä kun se on lähellä ihmisiä ja sitten tämän maakuntamallin mukaan hoidetaan ne kuntien yhteisesti hoitamat palvelut

väestön siirto tampereen eteläpuoliselle alueelle lisää väkeä pohjoisesta idästä lisää maahanmuuttajia tälle alueelle

nyt kun puhutaan ryhmäkokojen pienentämisestä johonka on osoitettu viime vuosina rahaa toisaalta tehdään tyhjäksi tämän vaikutus sillä että valtionosuusleikkaukset nimenomaan koulutussektorilla ovat liian isoja

jokainen joka tuon investointiohjelman lukee ymmärtää mistä on kysymys

tänne rakennetaan liikenneväyliä ja tänne investoidaan niitten liikenneväylien ympäristöön uusia asuntoja kymmenilletuhansille mutta ei vain kymmenilletuhansille vaan aivan varmasti sadoilletuhansille uusille ihmisille

se lähtee siitä puhuttaessa taloudellisesta kasvusta että juuri näin toimittaessa pannaan liikkeelle suomessa myös taloudellista kasvua

sopii kuitenkin kysyä mitä nämä sadattuhannet ihmiset täällä tekevät mistä saadaan sitä tuottavaa työtä jolla lisätään kansantuotetta suomenmaassa

on tiedossa että kokoomuksella on pitkään jo ollut myös pääministeri kataisen aikana tavoitteena keskittää suomea

tämä oli myös sen aikaisen politiikan taustalla

mutta kataisen aikana hän kun oli maaseudun miehiä lähtökohtaisesti tämä toiminta pysyi ikään kuin verhon takana

nyt toiminta on avointa ja tuloksena on hallitusohjelma jonka olemme tänä päivänä täällä eduskunnassa kuulleet pääministerin esittävän ja josta olemme keskustelleet

on käsittämätöntä miten sdp vihreät rkp ja kristillisdemokraatit voivat tämän hallitusohjelman hyväksyä

on käsittämätöntä että he suostuvat kokoomuksen apupuolueiksi niin kuin tässä hallitusohjelman laatimisessa on tapahtunut

se kaikki muu kuorrutus mikä siellä on joitakin lapsilisäleikkausten korjauksia verotuksen kautta on vain kuorrutusta verrattuna siihen mikä tämän hallitusohjelman iso linja on

nämä miljardiluokan liikenneinvestoinnit tänne etelä suomen alueelle ovat sitä luokkaa että me voisimme miettiä mitä muita tuottavia investointeja näillä miljardeilla voitaisiin saada aikaan

arvoisa puhemies

lapin näkövinkkelistä nostan edelleen esiin esimerkiksi yaran ja valtion yhteishankkeena liikkeelle pantavan soklin

me elämme sitä vuodenaikaa jolloinka lapissa on alullaan matkailun joulusesonki ja näillä näkymin se on nykyään jatkunut aina sinne toukokuun alkuun saakka

se edellyttää liikenneinvestointeja mutta ei läheskään näin mittamassa määrin kuin nämä etelä suomeen nyt tehtävät investoinnit

pisara radan mittasuhteet ovat sellaisia että voidaan aivan hyvin kysyä olisiko ollut järkevämpää käyttää se summa yhteyden rakentamiseen jäämerelle ja niin edelleen

ongelmista vähäisimpiä eivät ole nämä lentoliikenneyhteydet joista olemme tämänkin vuoden aikana paljon eduskunnassa puhuneet mutta matkailuyrittäjät näkevät myöskin sen asian niin että tämä edellyttäisi nimenomaan temin puolelta kuten hallituksen puolelta kokonaisvaltaista matkailustrategian laatimista jossa kaikki tämän toimialan menestykseen vaikuttavat asiat nostetaan esille

ruotsi ja norja ovat valinneet pohjoisen investoivat sinne luovat sitä kautta kasvua omaan talouteensa katsovat arktisia mahdollisuuksia ihan vakavasti

suomi on valinnut toisin se on kääntänyt lopullisesti tämän hallituksen ohjelmassa selän pohjoiselle oikeastaan koko suomelle lukuun ottamatta tuota tampereen linjaa

matkailupuolelta on esitetty jopa oman matkailuministeriön perustamista

on hyvä että alexander stubb on paljastanut tässä korttinsa toimii avoimesti

tähän ei saada muutosta mitenkään muutoin kuin kokoamalla myöskin vaihtoehtoinen vaalijoukkue tälle hallitukselle

arvoisa puhemies

me tarvitsemme samaa henkeä minkä ruotsin pääministeri reinfeldt sanoi kun hän totesi että se mitä öljy on norjalle kaivokset ovat ruotsille

hän ei tietenkään tarkoittanut pelkästään sitä että ne malmit joita maasta kaivetaan yksistään ovat se rikkaus vaan siihen liittyvä jatkojalostus joka ruotsissa on sitten raudan pelletöinnin jälkeen johtanut terästehtaisiin ja huippuna tietysti maailmaa valloittaneeseen autoteollisuuteen

suomi tarvitsee jotakin tämäntyyppistä uutta teollista tarinaa ja teollisuusstrategiaa

valitettavasti tämä hallitus ei ole pystynyt näyttämään tietä nokian jälkeiseen maailmaan suomessa palaan tähän vielä myöhemmin